kankaanniemi luetteli muutamia lisäaspekteja jotka aivan hyvin voitaisiin ottaa siinä yhteydessä käsittelyyn ja huomioida silloin se teksti mikä teillä on ollut omassa toimenpidealoitteessanne

mikä ajatuskulku on sen takana että yhtä innovaatiokeskusta ei haluttu säilyttää

arvoisa rouva puhemies

se on ihan sama mikä se hallinnollinen termi on

minä olen henkilökohtaisesti näitä samoja asioita miettinyt pitäisikö tässä jotenkin näin edetä mutta puolestani taas en halunnut sitä yhtenä kansanedustajana tehdä

toinen asia mistä minä olen huolissani nyt tietysti on hyvä että tämä sote malli tulee kokeiluna esille ja mistä hyvin vähän on missään puhuttu on se että kun sosiaalihuolto kokonaisuudessaan sosiaalityöntekijät ja sitten sairaus ja terveydenhuollon ammattilaiset liitetään yhteen niin he ikävä kyllä puhuvat erilaista kieltä hyvin monissa asioissa keskenään

the whole process is very simple

hyvä näin koska tämä on pitkään valmistelussa ollut laki ja ministeri risikko esitteli sen sisällön jo hyvin asiantuntevasti jolloin itse asiassa oma puheenvuoroni osittain lyheni

siltä osin sitä on kaikkea turha kerrata mutta haluan silti muutamia niin sanottuja pointteja ottaa tässä esille jotta kun tämä on lähetekeskustelu valiokunta mietintöä tehdessään voisi ehkä tiettyjä asioita ihan tämän ehdotuksen lisäksi ottaa vähän voimakkaammin esille

arvoisa puhemies

siitä joka tapauksessa tulee jonkin tason vaikeuksia

suomalaiset jatkavat siis rauhanturvatyötä afganistanissa

me olemme reaktiivisia mutta proaktiivinen ote meiltä kyllä suureksi osaksi puuttuu ja siihen liittyy myöskin tämä perustuslaillinen ongelma miten tasavallan presidentti nivoutetaan tähän kaikkeen mukaan

kiinnitän huomiota seikkaan jonka valiokunnassa yksi asiantuntija nosti hyvin selkeästi esille

karhuvaara kertoi pelättiin saksalaisia ja en tiedä onko pelätty baltteja välillä vai milloin mitäkin mutta se on tätä meidän suomalaisuuden kansainvälisyyden harrastuksen puutetta että on näin primitiivinen pelko joka suuntaan

siinäkin on puolensa ja puolensa ja silloin kun se on kokeiluna se on minusta sen takia hyvä että siinä sitten nähdään saadaanko siinä todella voimavaroja säästettyä ja varsinaista ammattitoimintaa toisella lailla paremmin tehtyä vai onko lopputulos se että on entistä hankalampaa pelkän hallinnon kanssa kun termit jo ovat semmoisia että yksi työntekijä ymmärtää saman termin eri lailla kuin toinen työntekijä

ei ole keinoa millä hän kertoo suurelle valiokunnalle mitä hän on euroopassa puhunut tai mahdollisesti jopa neuvotellut

tarvitaan satsausta rauhanvälitystoimintaan mutta myös laajan kehityspolitiikan eri osa alueisiin

pääministeri tekee sen presidentti ei tee

sen uudistaminen on kuitenkin ollut kiireellistä ja välttämätöntä ja tästä on tehty ainakin minun tietojeni mukaan useita valtakunnallisia mietintöjä ja myöskin valtioneuvoston eduskunnalle antamissa suomen ihmisoikeuspolitiikkaa koskevissa selonteoissa on todettu että nyt voimassa olevan kotikuntalain rajoitussäännöt ovat suomen perustuslain lisäksi lukuisten kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vastaiset

tämä on aika viisas sanonta tämä että emme olisi ainoastaan vain mukana

mutta minä en ymmärrä sitä ihan samalla lailla kuin eräät puhujat täällä ymmärtävät että jos suomalainen ostaa jostain muualta niin sieltä pitää ostaa yhtä aikaa

se ei ole niin vaan minä ymmärrän tämän semmoisena periaatteena että jos jonkun maan kansalainen tässä tapauksessa nyt kun me puhumme se on venäläinen ostaa suomesta niin samalla lailla suomalaisella pitäisi olla mahdollisuus ostaa venäjältä jostain ei välttämättä siltä henkilöltä joka sieltä tuli ostamaan suomeen vaan ihan jostain muualta

se on se että maahanmuuttajat jotka tulevat suomeen niiltä alueilta missä heitä voitaisiin heidän tietotaitoaan kielitaitoaan ja muuta käyttää hyväksi onko sitä yleensä tehty

ihan yleinen periaate kai täällä kaikissa puolueissa kaikkien edustajien osalta on se että verorahoitteinen järjestelmä on se mihin suomessa terveydenhuollon pitäisi pystyä nojaamaan

onko sitä harkittu tulevaisuudessa koska toimintaahan tietysti pitäisi kehittää tänä aikana joka meillä siellä on vielä jäljellä

tässä ei ole mikään puolue toistaan kummemmin erilainen ollut ja me kokoomuksessa todennäköisesti haluamme kaikista parhainta tehoa ulos niin että sopivalla tavalla yksityissektori kun on mukana ja asiat sovitaan asiallisesti ja tarkasti ja etukäteen tilaajatuottaja mallien ja muiden perusteella niin silloin saadaan parhaiten käyttöön se kapasiteetti mikä tässä maassa on

kun hyvin hanakasti suomessa puhutaan ihmisoikeuskysymyksistä monet tämän salinkin kansanedustajat mielellään ottavat muiden valtioiden ihmisoikeuksiin erittäin voimakkaasti kantaa niin tässäpä asiassa ei sitten taas ole marssittukaan eturivissä

eikö meillä silloin voi olla voimassa aivan analoginen hallinnollinen ohje että meiltä ei raja alueelta voi tässä tapauksessa venäläiset ostaa mitään koska me emme voi sieltä raja alueelta ostaa mitään

tämä on seikka jota minä toivoisin valiokunnassa tarkasteltavan ehkä vähän voimakkaammin kuin tähän asti on tarkasteltu

mutta olen ymmärtänyt myöskin niin että heidän tulkintansa raja alueesta on aika lailla sporadinen ja voi olla yhtenä päivänä yhdenlainen ja toisena päivänä toisenlainen

parhaillaan kotikunnan asuinpaikan vaihtoa rajoittavat säännökset ovat esteenä ennen kaikkea suomen valtion hyväksymän ykn vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifioinnille

olisiko kukaan silloin uskonut että juuri tämä laki vähitellen tekee nämä kaikki työskentelyolosuhteet kunnissa sen laatuisiksi että henkilökunta reagoi siihen tavalla joka nyt näkyy

tiedän että keski euroopassa siis eu alueella on maita joissa on saman suuntaisia ehtoja joissa on tietty raja alue josta ei saa ostaa

muualla kun tehdään maakauppoja se hinta sidotaan niin että mikäli ostaja muuttaa pois hän joutuu myymään sen samalla hinnalla ja valtion on pakko se ostaa

itse asiassa valmistelun yhteydessä minun tietojeni mukaan meinasi tulla vielä yksi merkittä vä rajaus ja se olisi alistanut vammaiset henkilöt epätasa arvoisesti perustelemaan kotikunnan muuttamisen syitä

minkä te sitten teette kun henkilöstö menee mieluummin palkkansa perässä parempiin työolosuhteisiin tekemään sitä työtä mitä he parhaiten osaavat

toivon että jokainen teistä puhuu sekä ulkomaankauppaministeri väyryselle jonka rooteliin tämä ehkä kaikista asiallisimmin kuuluisi näiden nimikkeiden perusteella että ulkoministeri stubbille joka on ihan yhtä lailla tässä tärkeässä tilanteessa

tässä täytyisi saada tämmöinen yläkäsite tähän keskusteluun mukaan jos me puhumme vaan poliittisen ideologian takaa tästä

se ei johdu ministeristä vaan virkamiehistä joiden todennäköisesti täytyisi näissä asioissa kyllä modernisoitua ja terästäytyä vähän enemmän

vasemmiston mielestä meillä kokoomuksessa on joku kummallinen ideologia että me haluamme kaiken yksityistää ja kun me sanomme että me emme ollenkaan halua niin niin te ette usko sitä

rossi voisi aivan erityisesti ministeri väyrystä tässä hiillostaa joka selvittäisi koko tämän asian ja kävisi nämä bilateraaliset neuvottelut lävitse

me emme syytä teitä minä ainakaan en syytä teitä mistään ideologiasta mutta järjen käyttöä minä haluaisin tähän koko puuhaan koska muuten sairaan ihmisen osa vaan vaikeutuu entisestään tässä maassa

tämän alan asiantuntijoilta olen kuullut että edelleenkin toivottaisiin että tässä hallituksen esityksen esittelyosassa näkyisivät voimakkaammin asiakkaan ja kansalaisen oikeustahto sekä ykn vammaissopimuksen vaatimukset koska koko tämä lakihan koskee eräässä mielessä vammaisia ihmisiä vaikeasti sairaita vanhuksia vaikeasti vammaisia vajaakuntoisia osittain jopa mutta kaikista voidaan käyttää nimitystä vammaiset ihmiset ja ihmisoikeuskysymykset ovat silloin heitä hyvin lähellä

tämä voi olla iso ja tosi hankala asia kaikkinensa mutta tässä on erittäin hyvä syy edetä nyt huolellisesti sillä ihan liian suuri pelko suomen väestössä on

joka ikisellä tuloista riippumatta oli mahdollisuus tutkituttaa itsensä käydä kysymässä onko tupakointi vaarallista onko alkoholinkäyttö vaarallista onko perheasioiden huono hoito vaarallista etc

se on osittain aiheellista muutamien kauppojen takia joista ei ole saatu tarkkoja tietoja kun on ruvettu kysymään ja sitten on herätetty epäilyjä jotka aivan hyvin voivat pitää paikkansa

etc

ei se ole minkään järjestelmän vika ollut enää suurimmalta osalta vaan siinä on erittäin paljon muuta kuin terveydenhuoltoon tai selvään lääketieteeseen kuuluvaa asiaa mikä ihmisten elämän on tehnyt vaikeaksi tässä maassa ja sitä emme kyllä lainsäädännöllä pelkästään muuta

on pöyristyttävää miten vähän vaikeavammaisten kotikunnan valintaoikeuden rajoittaminen on näkynyt poliittisessa ihmisoikeuskeskustelussa

meistä kukaan ei sitä tiedä eduskunta on aika lailla ulkopuolella koko tästä tilanteesta niin tapahtuneista kaupoista kuin siitä mitä niiden yhteydessä sitten niille tarkoitusperille ja maakaupoille on tarkoitus tehdä ja mitä nämä ostajat ovat ilmoittaneet

viittasin tähän jo aikaisemmin ja haluaisin kyllä että meillä kotikutoisesti nämä asiat kunnolla nostettaisiin pöydälle koska meillä ollaan erittäin huolissaan kiinan tilanteesta venäjän tilanteesta monen muun ison maan tilanteesta kaukana suomesta

siis arvoisa puhemies kaikkinensa iso asia ja siinä mielessä tietysti jonkun mielestä hankala mutta tyypillinen virkamiesvalmisteluun kuuluva asia jossa perusmateriaali löytyy siltä ajalta kun aikanaan eta alue erotettiin omakseen ja maakauppalainsäädäntö suunnattiin toisella lailla

hyvä niin että niistä puhutaan mutta jos puhutaan vain niistä ja jätetään tämmöiset asiat valmistelematta siitä moni asia silloin suomessa suomalaisten osalta kärsii

pulliaiselle tästä asiasta kun mehän olemme käytännössä ihan samaa mieltä

se on tietysti niin että kun tässä sisällössä on monenlaista siinä on perhehoitoa laitoshoitoa ja asumispalveluita ja pitää olla vapaus valita ja se koskee yli vuoden ajan näissä tiloissa olleita niin kyllähän siinä aina helposti on ongelmia

se minun lausumani oli tämä yleinen suomalainen virke kun sanotaan yleisellä tasolla että kyllä erkkikin sen ymmärtää ja kun minä jätin siitä sukunimen pois niin en suinkaan tarkoittanut teitä arvon kollegani

minä olen miten nyt sanoisi voimakkaasti tämän lain kannalla ja toivon että valiokuntakäsittely tuo vähän vielä lisää ryytiä tähän ihmisoikeuspuoleen

jos jossain kohtaa sitten joku työterveysasema esimerkiksi antaa liian paljon sairaudenhoitoa jonkun toisen mielestä niin se nyt ei ole välttämättä sitten lainsäädännön asia vaan se on työntekijöiden ja työnantajan ja työterveyshuollon ja rahoittajan välinen neuvottelukysymys pikemminkin

minusta se on asiallista ja toimii erittäin hyvin ja en ole kuullut kenenkään edustajan sitä moittivan miltään osin

kun puhutaan yleensä työeläkejärjestelmästä miltä osin tahansa niin minun mielestäni puhutaan erittäin vakavasta asiasta myös hyvin vaikeasta asiasta ja monta kertaa sen luokan asioista että aktuaarit jotka kaikista parhaiten itse asiassa vakuutusmatematiikan osaavat myöntävät että heilläkin on joskus vaikeuksia varsinkin kun mietitään tulevia asioita ja ennusteita ja rahastoon liittyviä sijoituksia ja muuta vastaavaa

arvoisa puhemies

paajaselle sanoisin tästä rajavyöhykkeestä että minä olen kyllä lukenut ja ymmärtänyt asian niin että venäläinen rajavyöhyke on ihan eri kuin miten me suomessa sen ymmärrämme

tältä pohjalta minusta tavallisen kansanedustajan kannattaa suhtautua aika minä ainakin suhtaudun hyvin nöyrästi tämän ison asian ympärillä tapahtuvaan keskusteluun

silloin koen kyllä niin että kun esimerkiksi lainsäädäntöä muutetaan niin pitää kyllä osata syyt ja seuraukset laittaa suhteeseen toistensa kanssa

mutta samalla tulee huomioida se teidän toinen huomionne kun on omasta maasta kysymys esimerkiksi suomessa että kyllä maanomistajan pitää saada itse päättää kenelle hän sen myy kunhan sen tekee vain lain ja asetusten mukaisesti

kun vähän tarkastelee näitä taustoja niin on nyt ehkä lähinnä ainakin mielenkiintoista se että kaikille eläkevakuutusyhtiöille jotka ovat tulleet tälle sektorille on annettu periaatteessa ainoastaan hallinnointivelvoite kaikkien näitten työeläkevarojen keräämiseen niiden rahastoimiseen ja niiden maksamisen suhteen pelkkä hallinnointivelvoite

mutta minusta tämä periaate tarkoittaa kyllä sitä että sen pitäisi olla aika avointa koko sen hallintokeskustelun koko lainsäädännön muuttamisen kaikkien siihen liittyvät asioiden

nyt nämä työryhmät niin hyvää työtä kuin kari puron työryhmä aikanaan teki ja sen jäljiltä varmaan rantala pystyy ainakin suurin piirtein samantasoiseen työhön ovat ehkä ihan oikein

mutta voin sen ihan avoimesti kyllä sanoa että aina olen ihmetellyt sitä puolta että molemmat näistä työryhmistä ovat työryhmiä joita sosiaali ja terveysministeriö ei käsittääkseni pysty millään lailla valvomaan koska ministeriö ei ole niitä ikinä nimennyt

tästä minä itse asiassa pääsenkin sitten tähän koko sijoituspuoleen ja siihen mitenkä tämä varsinainen sijoitusomaisuuksien realisoimisen estäminen osakesijoitukset sitten menivät tässä asiassa

siellä ihan oikein osattiin katsoa asiakashyvityksiä ja säätää niin että siinä ei saa tulla mitään ylimääräistä niin kuin valiokunnan puheenjohtaja aivan hyvin valiokunnan keskustelun ja tämän mietinnön referoi siltä osilta

mutta tämä on kai puheeni eräänlainen ydin jota minä tässä ääneen yritän ajatella että kun asiakashyvitykset ovat yksi harvoista kilpailukeinoista yhtiöiden välillä niin kuin tietenkin on niin kyllä minun muistini ainakin on semmoinen että helsingin sanomissa ainakin parina päivänä uutisoitiin että nimenomaan näitä asiakashyvityksiä maksettiin enemmän kuin aikaisemmin tämän väliaikaisen lainsäädännön ansiosta

minä palaisin tähän nato asiaan

ensinnäkin ministerille tästä terveyskampanjasta

sitä ei ole enää silloin kun sitä tarvittaisiin

jos natosta etsitään turvaa liittosuhde on perustettava rauhallisissa oloissa tilanteessa jossa siitä aiheutuu vähin mahdollinen haitta eli tilanteessa jossa sitä vähiten tarvitaan

toinen asia

harkitusti puhemies lopuksi sanon miksi otin sen tässä esille

arvoisa puhemies

otin sen takia että tämä kohta ja helsingin sanomien muutamat artikkelit ovat aiheuttaneet aika paljon närää niiden eläkeläisten keskuudessa jotka ymmärtävät näitä asioita

tämä hallituksen esitys kudossiirroista on minusta ihan erinomainen eteenpäinmeno tällä sektorilla siitä ei ole kysymys ollenkaan ja täällä on monta hyvää puheenvuoroa joissa näitä taustoja on jo selostettu aika hyvin

tässä on tämä viisaus sanottu

pelkään että me emme tärkeitä asioita pysty koskaan ajoissa päättämään tässä eduskuntasalissa

olisin vaan kysynyt tätä perustuslaillista puolta

miten sitä nyt on selvitetty koska professori tuorihan jo viime kaudella kertoi että nykyinen tilanne lain mukaan on perustuslain vastainen ja itsemääräämisoikeusongelmat ovat jatkossa

sehän tuntui silloin erittäin hyvältä ja asialliselta mutta aika pian minusta kyllä nähtiin että se ei toimi siinä laajuudessa kuin mihin se oli tarkoitettu

ja itse asiassa tietenkin jos näitä osakesijoituksia ympäri maailmaa tehdään niin kyllähän työeläkevakuutusyhtiöiden sijoitusjohtajat ovat varsin ison asian edessä erittäin vaikean ja vastuunalaisen tehtävän edessä

minä haluaisin ottaa täällä jatkoa ajatellen nyt tähän liittyen esille yhden asian joka minua kieltämättä vähän jopa häiritseekin

olen itse vaan joskus kysynyt itseltäni ja vähän muiltakin toimisivatko he ihan samalla lailla jos heillä olisi niin sanotut negatiiviset optiot jonkun järjestelmän mukaan myöskin eli jos menee huonosti niin vaikuttaako se joihinkin heidän optioihinsa joita heillä muuten on jotenkin negatiivisesti

se on tämä kudosten irrottaminen kuolleelta on sitten kysymyksessä mikä tahansa elin tai mihin tahansa käyttöön